on minun mielestäni väärin että rangaistaan sillä jos on palkannut töihin esimerkiksi korjausmiehiä tämän päälle joutuu maksamaan arvonlisäveron mitä ei pysty vähentämään missään

arvoisa puhemies

on ihan hyvä että tätä jatketaan vuodella mutta mielestäni vuosi on aika lyhyt aika koska tämä on erittäin tärkeä asia ja kannan huolta pienistä yrittäjistä

ja tätä pitäisi laajentaa niiden osalta jotka käsillä tekevät työtä korjaavat tai tekevät käsitöitä isommallekin sektorille kun tämä on pääasiassa partureille

se on ehkä totta mutta on paljon helpompi työllistää koska tämä vero on pienempi eli paljon helpommin joku ottaa töihin työntekijän ja palkkaa näin ollen ensimmäisen työntekijän

sitten vähän arvonlisäverosta

yksityistaloudet jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa käyttävät vähemmän palveluja ja tämä lisää harmaata työvoimaa

arvoisa puhemies

harmaalle taloudelle mikä sillä alalla rehottaa pitäisi tietenkin jotain tehdä se on selvä mutta tämä ei ole niin yksiselitteistä vaikka se kuulostaa hyvältä

arvoisa puhemies

täällä on ollut esillä ravintoloiden tupakointikielto ja alalla toimijana voin sanoa että se on erittäin hyvä vaikka itsekin sitä pelkäsin mitä se tuo tullessaan

yrittäjällä ei mene niin hyvin että niitä ihan tehdään huumorimielessä eli pitää olla pitkäjänteisempiä nämä päätökset mitä tehdään

arvoisa puhemies

tämä on asia johon on varmasti olemassa vain huonoja vaihtoehtoja mutta suomen kannalta tämä on ehdottomasti paras vaihtoehto että menemme irlantia tukemaan ja estämme näin kriisin leviämisen ympäri eurooppaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näin ravintola alan yrittäjänä voin sanoa että se olisi ehdottoman hyvä asia jos ravintolat menisivät kiinni ennemmin myös yrittäjän kannalta ja niitten työntekijöiden kannalta

mutta nyt kun on opittu siihen että tullaan puoliltaöin ravintolaan ja että ravintolat ovat auki parhaimmillaan jopa neljään niin jos ne muutettaisiin esimerkiksi menemään kiinni yhdeltä tai kahdelta minä näkisin että sen jälkeen tulevat tämmöiset niin sanotut kotibaarit

ne ovat mielestäni aika vaarallisia koska ravintola on kuitenkin valvottu tila ja niihin kotibaareihin pääsevät alaikäiset ja sitten niihin tulevat myös huumeet mukaan

eli se kellon kääntäminen on aika vaikeata ja olisi hyvä myös pitää pienemmilläkin paikkakunnilla ainakin yksi ravintola joka on vähintään kolmeen asti auki ettei tätä ongelmaa synny

arvoisa puhemies

rajamäellä

mutta meillä on hallitusohjelmassakin että byrokratiaa pitäisi vähentää ja varsinkin yrittäjille sitä kasaantuu

tämähän lisää byrokratiaa valtavasti koska on yrityksiä jotka tekevät pääurakkaa niin sanottua aliurakkaa toimittavat materiaalia ja tekevät pelkkää työtä ja tästä tulee aikamoista sekaannusta ja ristiriitaa

sitten näillä rikollisilla pakkaa olla tapana kyllä keksiä konstit eli varmaan tässäkin tapahtuu niin kuin on sanottu että työkuitit siirtyvät enempi materiaalikuiteiksi eli toimitetaankin materiaalia eikä työtä

täällä varmaan olisi syytä lisätä valvontaa ja tarvitaan ehkä jonkinlainen luvanvaraisuus siitä kuka saa tehdä rakennustöitä ja on pantava enemmän vastuuta sille joka on pääurakoitsijana

arvoisa puhemies

kuten täällä on tullut esille niinistölle siitä kiitos että hän on ollut niin tiukkana sillä veikkaan että tälläkin työmaalla voisi olla tätä harmaata työvoimaa ilman hänen tiukkoja notuulejaan

mutta kotitalousvähennys voisi olla myös yksi mitä voisi ajatella esimerkiksi uudisrakentamiseenkin joiltain osin ja jos tämä tulee nyt voimaan niin voisi miettiä sitä onko tämä määräaikainen

mielestäni pitäisi aika tarkasti seurata sen tuloksia mitä tapahtuu ja muuttuuko näitten kuittien luonne jollakin lailla lukeeko niissä jotakin muuta kuin työpaikan

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valio

nyt kun saamme kuulla päivittäin uusista lomautuksista ja irtisanomisista ja samanaikaisesti tarvitsisimme lisää energiaa että olisimme omavaraisia energian suhteen olisi mielestäni tärkeää kiirehtiä ydinvoimalahankkeita

tässä tilanteessa olisi järkevää tehdä päätös kahden uuden voimalan suhteen

tämä tukisi vahvasti työllisyyttä

myös uusiutuvaa energiaa käyttävät hankkeet ovat tärkeitä mutta pelkillä tuulimyllyillä ja risuilla emme ratkaise meidän energian tarvettamme

olisi erittäin tärkeätä että se laajennettaisiin koskemaan koko maata ja sitä markkinoitaisiin paremmin koska juuri sen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on suurin kynnys

ja myös on tärkeätä pitää huolta että finnveralle riittää resursseja rahoittaa yrityksiä koska pankkien kanta on aika jyrkkä edelleen pieniä yrityksiä kohtaan ja marginaalit ovat nousseet

mielestäni finnvera voisi ottaa enemmänkin riskejä ja on tärkeää että huolehditaan finnveran rahoituksesta

arvoisa puhemies

näin yrittäjänä koen että ongelma on se että halutaan toimia yksin eli sen ensimmäisen ja toisenkin työntekijän palkkaamiseen on erittäin suuri kynnys

näin ollen tämä ensimmäisen yrittäjän tuki saisi laajentua koko maahan koska se kannustaisi varmaan siihen ja näen että irtisanomisaika saisi olla pitempi koska jos siinä epäonnistuu voi koko firma olla taloudellisissa vaikeuksissa

arvoisa puhemies

tätä voi sinänsä oikeastaan verrata vähän turkistarhaukseen että jos emme sitä tee niin varmasti joku muu tekee ja ei pidä niin hyvää huolta eläimistä kuin täällä suomessa pidetään

se harmittaa että fennovoimalla oli kotikaupungissani kristiinankaupungissa tontti mutta pohjanmaalta ei löytynyt yhteisymmärrystä sen eteen että olisimme saaneet voimalan pohjanmaalle

arvoisa puhemies

tässä on vapaavuoren työryhmän raportti ja siellä esimerkiksi suuri huolenaihe on tämä ettei ole ammattitaitoisia puurakennesuunnittelijoita

olen myös yrittäjänä törmännyt tähän että ympäristöpuoli ja samaten museovirasto ovat molemmat hyvällä asialla mutta ongelma on varsinkin tämä hitaus

eli siinä usein voi mennä työpaikkoja ja jopa joku konkurssiin sen takia että ei tunnu että kiirettä on

eli rata olisi erittäin tärkeä kaskisten teollisuudelle siitä huolimatta että metsä botnia aikoo lopettaa kaskisten sellutehtaan ja tulevaisuudessa mahdollisuus luoda yhteys kristiinankaupungin syvä

poissa

arvoisa puhemies

suupohjan rata joka menee seinäjoelta kaskisiin on meille erittäin tärkeä siellä suupohjassa ja varsinkin kaskisten teollisuudelle

valitettavasti ensi vuoden budjetissa sen kunnostustyötä ei ole vaikka on tutkittu ja käyty läpi mitä sille pitäisi tehdä